arvoisa puhemies

todellakin tämä on seurausta siitä että finnair haki käräjäoikeudelta turvaamistoimia ja tämä prosessi on nyt kesken

arvoisa puhemies

meidän pitää huolehtia siitä että kukaan nuori ei jää pelkän peruskoulun varaan saa vähintään sen toisen asteen koulutuksen eikä putoa sinne mustaan aukkoon ettei ole työssä eikä koulutuksessa

koska kysymyksessä on merkittävä kokonaisuus ja kun julkisuudessa on ollut uusia vaikutusarvioita esitän että tiedonanto lähtee työ ja tasa arvovaliokunnalle jolle perustuslakivaliokunta valtiovarainvaliokunta ja talousvaliokunta antavat lausuntonsa

niin kuin äsken sanoin kilpailu ja kuluttajavirasto itse asiassa kiistää että heidän toimenpiteittensä seurauksesta tällaisia hinnankorotuksia olisi tarvinnut tehdä ja nyt tämä kiista on sitten markkinaoikeudessa

sitten on selvää että näiden lisäksi meidän täytyy sitten miettiä tarvittavaa rahoitusta palkkatuen ja muiden osalta vielä erikseen jos semmoiseen lisätarvetta on tai koulutukseen jotta me voimme näitä tukipalveluja suorittaa

osatyökykyisten ja vaikeasti vammaisten nuorten mutta myös aikuisten mahdollisuuksia palata työelämään osatyökykyisinä parantaa

on merkille pantavaa kuitenkin että oikeustieteilijät jotka työelämän oikeussäännöksiä hyvin tuntevat ovat omissa kannanotoissaan kyseenalaistaneet tämän menettelytavan

me keskustelemme nyt todella tärkeästä asiasta joka on liittynyt tähän pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan että naisilla ja miehillä on myös mahdollisuus päästä työmarkkinoille ja tasaveroisesti yhteiskuntaan

on parempi että sitä asiaa käsitellään nyt siellä kun se on sinne viety ja meillä ministeriöllä ei mitenkään vaan siitä tarvitse välittää välittää

hallituksen valitsema toimintalinja loukkaa vapaata sopimusoikeutta ja työntekijöitten perusoikeuksia

tämän virityksen me olemme tehneet hyvissä ajoin ja nämä toimet käynnistyvät nyt ihan välittömästi meidän puoleltamme

norscan sellusta ilman että turkin parlamentti

mitä tulee sitten kysymykseen siitä millä pelisäännöillä työssä ollaan pitää noudattaa yleisiä työmarkkinoiden pelisääntöjä myöskin nuorten osalta

eikö voitaisi rakentaa semmoinen joustavampi malli käytetäänkö työnimeä osittainen kotihoidon tuki tunti tunnilta maksettavan päivähoidon ja osa aikatyön yhdistäminen joka mahdollistaisi joustavammin ja nopeammin pääsyn myöskin työmarkkinoille koska tutkitusti on käynyt ilmi että niiden naisten joilla on peruskoulutus tai pienempi koulutus jos he ovat pidempään kotihoidon tuen varassa työmarkkinakelpoisuus tulee olemaan tosi ongelmainen tulevaisuudessa

ensi töikseen pitäisi tehdä lisäbudjetti ja huolehtia siitä että tätä leikkausta ei ensi vuonna tehdä koska työttömyys on erittäin suurta

työmarkkinajärjestöt ovat yhdessäkin todenneet että maahanmuuttajien tulon työelämään täytyy olla arvokasta monikulttuurisuutta arvostavaa ja työnantajalla on suuri vastuutehtävä myös kertoa niistä mahdollisuuksista työelämässä

arvoisa puhemies

minulla on sellainen käsitys että vielä tänä päivänä nämä osapuolet neuvottelevat jotta ratkaisu ylimalkaan löytyisi tähän kiistaan pysynyt

olisi hyvä löytää yhteisymmärrys

ajatus on se että näillä pärjättäisiin sinne kevääseen asti

me teemme myöskin lisää toimenpiteitä nuorten aikuisten osaamisen ohjelman parantamiseksi niin että nämä toisen asteen koulutusta vailla olevat nuoret pääsisivät sen toisen asteen koulutuksen piiriin

meidän on palattava hyvän luottamukseen rakentuvan kolmikantayhteistyön tielle

meillä on monia pilotteja tämmöisissä monikulttuurisissa yrityksissä missä on näitä kulttuurisia ja muita käytännön ongelmia yritetty ratkoa niin että maahanmuuttajat pääsevät hyvin työelämään kiinni

totta kai me toivomme kaikki että löytyy uusi uskottava teollinen toimija jatkamaan kaivostoimintaa ja jos tätä ei tapahdu kevääseen mennessä niin täytyy sitten katsoa tietysti myös tätä rahoitusta niin työllistymismielessä kuin muutenkin sen pohjalta erikseen

tilastoita me seuraamme kuukausittain ja ensimmäinen toimenpide jota seuraamme on toukokuussa

kyllä minuakin on järkyttänyt se että meillä alkaa olla semmoisia ihmiskaupan piirteitä myös ulkomaalaisten hyväksikäytössä maassa jossa pitäisi olla kaikkien näiden pelisääntöjen kunnossa täällä ei saa tehdä toisen luokan kansalaisia ulkomaalaisista suhteessa työehtoihin suhteessa muihin pelisääntöihin ja tämmöistä vain ilmenee tässä yhteiskunnassa

siinä on kuitenkin yli miljardin investoinnit sillä alueella ja senkin takia olisi tietysti tärkeätä että tätä toimintaa voidaan jatkaa

minäkin pitäisin erittäin tärkeänä sitä että me emme langettaisi semmoista mustaa varjoa koko kaivostoiminnan ympärille niitten murheitten takia mitä talvivaarassa eittämättä on ollut

on varmaan järkevää myös yrittää saada erityisesti oppisopimuskoulutuspaikkoja lisää sekä tähän aikuisväestön että nuorten ammatillisen peruskoulutuksen puolelle jotta näitä haasteita joihin tässä viitattiin voidaan parantaa ja näitä varmaan tullaan tässä esittämään

ja varmaan myös osana tämän nuorten ja nuorten aikuisten osaamisen ohjelmaa joka tulee niille jotka eivät ole saaneet toisen asteen koulutusta ja tutkintoa oppisopimuskoulutusta tullaan kehittämään

soklin osalta se mitä se on tyrmistynyt

painottaisin siinä erityisesti sitä että omistajapolitiikan pitäisi olla pitkäjänteistä yli vaalikausien ulottuvaa ja se vaatii sillä tavalla myöskin tämmöistä parlamentaarista yhteistä näkemystä omistajapolitiikasta

sen asian valmistelu mistä täällä valtiovarainministeri kertoi on nyt sillä tavalla hyvässä mallissa että talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan toivon mukaan vielä tämän vuoden puolella saadaan käsittelyyn tämä kyseinen hanke koskien näitä infrahankkeita

totta kai ministeriöstä on käyty keskusteluja kilpailu ja kuluttajaviraston kanssa kaikista asioista

ensimmäinen on työpanoksen määrä siis meidän pitää työtä ja työtunteja suomessa lisätä toinen on tuottavuuden nostaminen ja kolmas on investointien saaminen tänne suomeen

mutta sitten täytyy sanoa että pitkittyvässä työttömyydessä olevilla semmoisilla nuorilla joilla oman elämän hallinnan taidot ovat vähän hukassa oppisopimuskoulutus ei ole se mistä lähdetään

arvoisa puhemies

kun työmarkkinajärjestöt ovat näitä keskinäistä luottamusta lisääviä toimia muutoinkin nyt pohtineet niin siellä työpöydällä on ylimalkaan myös se miten suomalaista työmarkkinajärjestelmää kehitetään niin että päästään ratkaisuun neuvotellen ja sopien

arvoisa puhemies

sitä paitsi osuustoiminnallisuus on tässä yhteiskunnassa tärkeä yritysten toiminnan muoto jota kaikin puolin pitäisi edistää muutoinkin ja joka on hyvä ja kansanvaltainen toimintatapa yrityselämässä

toiseksi tämän hallituskauden aikana uudistettiin omistajapolitiikan periaatelinjaukset parannettiin edellistä ohjetta uudistettiin palkitsemisohjeet tiukennettiin palkitsemisen periaatteita huomattavasti ja varmaan petraamisen varaa on edelleenkin

sillä tavalla valtio on tähänkin suhtautunut kaikella vakavuudella

paras tapa lisätä työtunteja on yrittää nostaa työllisyysastetta ja meillä on paljon ihmisiä jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella jotka haluavat tulla töihin ja sitä kautta me saamme myöskin työtunteja tähän lisää

se on vaativa koulutuksen muoto ja siinä pitää olla kolmannen sektorin tukea ja turvaa jotta se polku sitten sinne koulutuksen päähän syntyy

en pysty arvioimaan nyt tältä seisomalta mikä on ympäristölukujen valmistelutilanne mutta otetaan siitä selvää

tässä varmaan puhemies sopii että sekä ministeri risikko että minä vastaamme

minä luulen että nämä perusohjeet periaatepäätökset ovat edelleenkin sellaisia joitten avulla me voimme tehdä aktiivista omistajapolitiikkaa

jos kasvu hiipuu tästä kansainvälisestä epävarmuudesta johtuen meidän vienti tökkii investoinnit vähän ovat olleet alamaissa ja kulutuskäyttäytyminenkin voi muuttua niin se alkaa jollain viiveellä vaikuttaa tähän työllisyyteen

tässä mielessä meillä ei ole nyt mitään virityksiä puuttua työtaisteluoikeuksiin puhumattakaan lakko tai hyvityssakkoihin liittyvistä korotussuunnitelmista

tämä kysymys oli erittäin tärkeä

me olemme tämän ongelman tai tämän haasteen tiedostaneet ja totta on myöskin se että tässä on ollut vähän kirjavaa käytäntöä te toimistojen palveluissa

näytti luottamusmies kertovan että uutinen ei ihan yllätyksenä tullut että tähän oltiin jossain määrin varauduttu sen takia että kysyntä on ollut heikompaa kuin on ajateltu ja tämä yleinen epävarmuus maailmantaloudessa ja kaikki tämä vaikuttaa tietysti

siinähän kävi ilmi että jos sinä vierasperäisellä kielellä haet työpaikkaa niin kynnys nousta sinne on erittäin suuri

totta kai sitten voidaan sopien siitä poiketa mutta minä nyt uskoisin että aika moni isompikin yritys huomaa että lainsäädäntö on tältä osin muuttunut niin että se on askel parempaan suuntaan

valtion omistajapolitiikassa on hyvä huomata se että meillä on paljon sodan jälkeen rakennettua teollisuutta jota valtio myös osaltaan omistaa mutta täytyy myös tässä ajassa kyetä tätä salkun rakennetta kehittämään tulevaisuuden suuntaan ja luopua jostakin

korostan nyt vielä että tämä kiista ei sisällöltään ratkea muuten kuin nyt neuvotellen ja mahdollisimman nopeasti ja sen puolesta tässä halutaan tietysti vedota koska finnair yhtiönä on myös aika heikoissa taloudellisissa kantimissa ja olisi hyvä että tähän ratkaisuun saataisiin mahdollisimman pian piste

nyt ollaan uudistamassa näitä ohjeita niin että tämä kohtelu ja käytäntö olisivat samanlaista koko maassa ja tietoni mukaan näitä ohjeita koetetaan saada valmiiksi niin että ne ovat ennen juhannusta ja näitä ohjeita valmistellaan työttömyysturvan osalta sosiaali ja terveysministeriössä johon risikko varmaan kohta viittaa

mutta sitten voi sanoa että pohjoisessa ei kaikki ole ihan huonosti että ehkä nyt lappi laajemminkin ottaen on yksi niitä alueita joilla suomessa kuitenkin vielä investoidaan ehkä enempi kuin muualla että läntisessä lapissakin on paljon myös

sitten toinen asia on se että meillä on paljon sellaisia yksinyrittäjiä itsensätyöllistäjiä freelancereita joista muuten huomenna kerrotaan enempi kun tämmöinen raportti valmistuu ja heidän pulmansa on se että heiltä tosiasiallisesti puuttuu eläke ja sosiaaliturva monessa mielessä ja tämä on hirveän vaikea asia ratkaista koska siellä ei ole sitä palkkatyötä takana miten me näitten kasvavan joukon ihmisten tämmöisen inhimillisen perus sosiaali ja eläketurvan laitamme tässä yhteydessä kuntoon

tornion terästehdas samalla laajentaa ja investoi

mutta meidän puolelta mikä liittyy vapaaehtoistyöhön suhteessa te toimistoihin niin näitä ohjeita myös tarkistetaan että tämmöisiä ongelmia joihin tässä nyt viitattiin ei syntyisi

minusta se on vakava ongelma jos se tavallaan ruuhkautuu ja siitä syystä nämä ajat päästä koulutukseen työhön tai muihin toimenpiteisiin pitkittyvät

arvoisa puhemies

solidiumia sellaisenaan tarvitaan sitten on erikseen mikä on se työnjako omistajaohjauksen solidiumin ja poliittisen päätöksenteon välillä ja siinä varmaan on kehittämisen varaa

nyt samalla käydään yt neuvotteluja ja sinne tulee aika paljon muitakin investointeja mikä antaa mahdollisuuksia myös uuteen työhön liittyy kaivannaistoimintaan liittyy biopuoleen ja liittyy moniin ydinvoimarakentamismahdollisuuksiin jnp

meidän kaikki viennin kivijalat ovat nyt isossa murroksessa metsäteollisuus teknologiateollisuus ict sektori nokian myötä mutta siellä on myös uusia mahdollisuuksia kaikilla näillä aloilla tulossa

tähän täytyy meidän ilman muuta tarttua

mutta se ei lohduta niitä ihmisiä jotka nyt ovat tämän piirissä ja silloin nämä yhteiskunnan toimet liittyvät siihen että meillä on instrumentteja tämän muutosturvan hoitamiseen koulutus ja työvoimapoliittisiin toimiin ja niitä tietysti pitää täälläkin lapissa käyttää ja varjella sitä ammattitaitoa joka heillä on jotta uutta työtä syntyy keväinen toimi vetisestä tai sokeritonta asioiden

ahkera talousvaliokunta on jo tänään kuullut ison joukon asiantuntijoita tässä aihepiirissä ja kysymyshän on viime kädessä kuitenkin siitä direktiivin täytäntöönpanosta joka koskee sijoitusrahastodirektiiviä suomen osalta

sitä asiaahan on valmisteltu ja sosiaali ja terveysministeriö on tehnyt siinä paljon hyvää työtä mutta päätöksenteko on tältäkin osin vielä edessä

suomi tarvitsee itse asiassa uuden teollisuus palvelu ja elinkeinopoliittisen toimenpideohjelman jota me ministeri häkämiehen kanssa olemme ryhtyneet valmistelemaan

pitää olla keskimääräistä korkeampi yleinen työttömyys keskimääräistä korkeampi pitkäaikaistyöttömyys ja vaikeasti työllistettävien asema

arvoisa puhemies

toiseksi sen toimenpideohjelman täytyy olla tietysti laadukas ja siihen pitää sitoutua

se sellaisenaan varmaan tullaan tähän meidän lainsäädäntöömme upottamaan siksikin että tämä nykyinen laki on historiallisen kehityksen tulos ja monessa suhteessa varsin sekava

näillä pelisäännöillä ja tällä lainsäädännöllä se täytyy laittaa tähän puolustusvoimien sisäiseen pelisääntöjen kilpailuttamiseen joka näköala oli jo pidemmän aikaa olemassa

se mikä tässä on hyvää on se että tämä toivon mukaan selkeyttää lainsäädäntöä se luo ehkä sijoitusvarmuutta ja tämmöistä avoimuutta ja ennen kaikkea niin kuin täällä edustaja sarkkinen ja monet muut korostivat palkkio ja palkitsemisperiaatteisiin tullaan puuttumaan ja kohtuullistamaan sekä myös että finanssivalvonnalle tulee mahdollisuus säätää tämmöistä hallinnollista seuraamusmaksua joka on nykyistä paljon korkeampi

sitten yhtyisin siihen pohdintaan onko omistajapolitiikassa valtio itse etääntynyt omistamistaan yhtiöistä

mutta sitten täytyy samalla sanoa että minä en näe asioita niin etteikö tämä tämänkin jälkeen olisi mahdollista saada suomeen ja tuonne karjaalle missä sitä työtä tarvitaan

tämä pitkä historiallinen kehityshän on tietysti ollut se että hallintoneuvostoista on luovuttu yrityksien hallitukset ovat hallitusammattilaisia

nyt on sitten kysymys siitä että tässä kilpailussa pitää pärjätä ja että niissä tilauskriteereissä voidaan varmaan sellaisia asioita pitää esillä kuin meidän luonnonolosuhteet ja niin poispäin

valtio on varautunut tietysti tämän vuoden budjetissa ja ensi vuoden budjetissakin siihen että meillä näihin muutosturvaan ja välittömiin koulutus ja työvoimapoliittisiin toimiin on kohtuullisesti määrärahoja ja samoin myös näitten äkillisten rakennemuutospaikkakuntien hoitamiseen

mutta tosiasiallisesti siinä on kysymys ison luokan kuorma autoista jotka näihin siviiliautoihin nähden eivät niin hirveästi poikkea toisistaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä on ihan järkevää pohdintaa onko tässä jotakin korjausliikkeitä tehtävä puhumattakaan siitä miten henkilöstö kokee ja voi sitoutua yrityksen toimintaan ei vain palkitsemisessa vaan myöskin osallisuudessa

noin yleisellä tasolla kaikki ne selvitykset joita me kotouttamiseen ja maahanmuuttoon liittyen olemme tehneet osoittavat kuitenkin sen että maahanmuuttajat ovat halukkaita integroitumaan tähän yhteiskuntaan

sitten tämä keskustelu joka tässä on nyt muutoin käyty on sinänsä äärettömän tärkeätä ja on hyvä että me jatkamme tässä salissa näitä pohdintoja muun muassa edustaja harakan esityksestä ja monista muista

arvoisa puhemies

tänään valtioneuvosto viimeksi teki uuden päätöksen keski karjalan ottamisesta tai nimeämisestä äkillisen rakennemuutoksen alueeksi sen takia että kiteellä lastulevytehdas lakkautettiin ja sillä alueella on riski aika suureen työttömyyteen

totta kai siinä on tiettyjä asioita jotka voivat vaikuttaa ja niin poispäin mutta minä jaksan uskoa siihen että tämänkin jälkeen edellytykset sille että tämä jää suomeen ja tämä voi tulla karjaalle ovat mahdollisia ja sitä me kaikki tietysti toivomme

tämä linja on tärkeä tässä yhteiskunnassa koska vain korkea työllisyysaste varmistaa että hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja kestää ja paranee

he haluavat olla koulutuksessa ja he haluavat tehdä töitä maksaa veroja ja näitä edellytyksiä meidän pitää parantaa ja luoda tämä mahdollisuus ja tehdä siitä tälle yhteiskunnalle mahdollisuus

mutta itse tämä kyseinen lakiesitys on tämän direktiivin myötä sellainen joka tuo myöskin aika paljon uutta nykyiseen parempaa